vaikka tukiasemien säteily on heikompaa kuin matkapuhelimien säteily altistutaan sille kroonisesti enemmän tai vähemmän esimerkiksi asuinpaikasta riippuen

tukiaseman säteily ei ole jakautunut tasaisesti ympäristöömme vaan altistumistasoissa on suuria eroja esimerkiksi eri asuntojen tai työpaikkojen välillä riippuen esimerkiksi siitä miten lähellä näitä ne sijaitsevat

niistä tärkeimmät liittyvät uutta kasvua luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä kilpailukykyä tukeviin ja nopeasti työllistäviin liikenne ja rakentamishankkeisiin mutta myös pidemmän aikavälin kasvun edellytyksiä on luotu

radiotaajuinen säteily ei ole ihmisille ja ympäristölle riskitöntä vaan maailman terveysjärjestö whon luokituksen mukaan radiotaajuinen säteily on mahdollinen karsinogeeni eli mahdollisesti syöpää aiheuttava

panostuksia tehdään aloille jotka ovat niitä tulevaisuuden kestäviä kasvualoja kuten nämä monesti mainitut cleantech biotaloussektori ja digisektori

yksi pienituloisten ryhmistä on pienituloiset eläkeläiset

säteilyturvakeskuksen näkemys siitä että ihmiseen kohdistuva altistus on niin vähäistä ettei siitä voi olla haittaa eikä erityistoimenpiteitä tarvita perustuu joidenkin arvioiden mukaan ajastaan jäljessä olevaan paradigmaan ionisoimattoman säteilyn lämpövaikutusominaisuudesta

on hyvä että valtiovarainministeri antti rinteen esitys eläketulovähennyksen korottamisesta maamme pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoiman parantamiseksi on mukana tässä budjettiehdotuksessa

tässä icnirp standardissa jota suomi noudattaa huomioidaan vain lyhytkestoinen lämpövaikutus mutta ei biologisia vaikutuksia vaikka niistä on olemassa suuri määrä tieteellisiä julkaisuja

arvoisa puhemies

esimerkiksi turun ammattikorkeakoulun radio ja emc laboratorion tekemissä radiotaajuuden säteilyn kenttämittauksissa on todettu että asuminen tai työskentely matkaviestinverkon radiomaston tai tukiaseman pääkeilassa aiheuttaa tavallista suuremman tarpeettoman altistumisen radiotaajuiselle säteilylle

yksinhuoltaja saa tuon vähennyksen täysimääräisenä

lapsilisäleikkauksen kompensaatioksi luotu verovähennys on tervetullut parannus lapsiperheiden tilanteeseen mutta parempi toki olisi ollut jos se oltaisiin voitu kohdistaa hieman selkeämmin pienituloisille jotta sillä olisi aidosti parannettu kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien perheiden tilannetta

arvoisa puhemies

varovaisuusperiaate on yleisesti tunnustettu oikeusperiaate mahdollisesti terveysriskejä aiheuttavassa toiminnassa ja sitä tulisi kunnioittaa siinä vaiheessa kun tieteellinen yhteisö ei ole yksimielinen riskin suuruudesta

budjettiriihessä sovittiin huomattavista lisäyksistä perusopetuksen kehittämiseksi kuten hakuvelvoitteesta toiselle asteelle koulupudokkaiden vähentämisestä ja erityisoppilaiden koulunkäyntiedellytysten parantamisesta

muun muassa noihin ryhmäkokorahoihin elikkä noihin suosittuihin pop rahoihin alun perin aiottu vähennys pystyttiin loppujen lopuksi perumaan ja pop rahat saatiin nyt säilyttää samoin noista niin sanotuista tasa arvorahoistakaan ei ole kovin paljon jouduttu raapaisemaan

varovaisuusperiaatteen avulla pyritään ennakoivasti hallitsemaan tilanteita joihin liittyy epävarmuutta ja tiedon puutetta ja joissa sääntelyn laiminlyönti voi johtaa korkeisiin kustannuksiin

jokainen perusopetuksen päättävä lapsi velvoitetaan nyt osana nuorisotakuuta hakemaan toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen

säteilyturvakeskus on linjannut että varovaisuusperiaate on paikallaan silloin kun tieteellisillä perusteilla on mahdollista olettaa että riski on olemassa ja siitä voi koitua vakavia ja pysyviä seurauksia luonnolle tai ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille

jos hän ei sellaiseen pääse on hänellä kuitenkin oikeus perusopetuksen lisäopetukseen lukioon tai ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen tai paikkaan työpajassa tai vastaavassa koulutuksessa

tämä on erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan ja itseäni ei ainakaan enää harmita kovin paljon ettei se oppivelvollisuuden pidennys toteutunut

arvoisa puhemies

näillä toimilla parannetaan suomen mahdollisuuksia pärjätä nopeasti muuttuvassa maailmassa myös tulevaisuudessa

telekaapelien sijoittamista toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle ei kuitenkaan voi suoraan rinnastaa matkaviestinverkon tukiaseman tai radiomaston rakentamiseen koska telekaapeleista aiheutuva haitta on toisenlaatuista kuin se mitä tukiaseman tai radiomaston asentamisesta saattaa aiheutua

selonteossa todetaan että barentsin alueen ja koillisväylän tuomat mahdollisuudet voivat muuttaa globaaleja kuljetusketjuja

siinä todetaan myös että ilmastonmuutoksen synnyttämät edut tulisi ennakoida esimerkiksi arktisen alueen meriliikenteen kasvu pohjoisten merireittien avautumisen myötä

telekaapeli ei tuota radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä joka leviäisi laajalti kiinteistöön tai rakennukseen altistaen asukkaat sähkömagneettisille kentille kun taas tukiasema tai radiomasto sitä tuottaa

niin kuin eivät turkiksetkaan ei lihansyöntikään ole ihmiselle välttämätöntä ja näin ihan globaalisti ajateltuna siirtymällä kasvisravintoon olisi mahdollista ratkaista nälkäongelmakin globaalilla tasolla

elävien turkiseläinten vienti sen sijaan pitäisi kieltää

alueen taloudellisen potentiaalin ja uusien kuljetusreittien avautuminen korostavat alueen strategista merkitystä aivan uudella tavalla

mikäli emme sitä kiellä ja sen sijaan kiellämme turkistarhauksen suomessa on tästä pahimmillaan seurauksena se että esimerkiksi joissakin aasian maissa käynnistetään turkistarhaus suuressa mittakaavassa näillä suomesta alkuperänsä saavilla eläimillä

tässä muutosehdotuksessa myös esitetään että sijoittamissuunnitelmassa tulee esittää arvio siitä minkälainen säteilyteho tukiasemista ja radiomastoista kohdistuu alueille jotka sijaitsevat niiden välittömässä läheisyydessä tai antennien pääsäteilykeilassa

luonnonvarat ja logistiset yhteydet tarjoavat mahdollisuuksia joihin suomen tulee panostaa jotta kaikenlainen taloudellinen toiminta alueella lisääntyy parantaen meidän suomalaistenkin työllisyyttä ja hyvinvointia

tässä lakimuutosehdotuksessa ehdotetaan että sijoittamissuunnitelma on toimitettava tiedoksi kaikille kiinteistön ja rakennuksen omistajille niille jotka asuvat tai säännöllisesti oleskelevat niissä tai lähetinlaitteiden pääsäteilykiellon alueella sekä muille joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee

tätä aloitetta en siis kannata vaikka kansalaisaloitteita toki muuten kannatankin mutta aihetta on kuitenkin syytä käsitellä asianomaisessa valiokunnassa näiden pelisääntöjen luomiseksi

näin kaikilla niillä joiden edusta tai oikeudesta on kysymys myös näillä alueilla asuvilla tai säännöllisesti muusta syystä oleskelevilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä sijoitettavien radiomastojen ja tukiasemien sijoitteluun ja saada niistä tietoa sekä tehdä muistutus sijoittamissuunnitelmasta

vaikka turvallinen ympärivuotinen liikenne onkin mahdollista koillis ja luoteisväylillä vasta kymmenien vuosien kuluttua kaikkein optimistisimpienkin arvioiden mukaan suomen on kuitenkin huomioitava jo nyt pohjoisten merireittien tuleva avautuminen tehtäessä liikennestrategisia päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia ehdotetaan muutettavaksi siten että korkeakoulut perisivät euroopan unionin ja euroopan talousalueen ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta lukuvuosimaksuja alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa

tarvitsemmekin kipeästi yhteisen kansallisen strategisen näkemyksen pohjois suomen liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä

on selvää että varsinkin alkuvaiheessa korkeakoulut joutuvat panostamaan voimakkaasti maksullisten ohjelmien markkinointiin opiskelijoiden rekrytointiin ja esimerkiksi stipendijärjestelmien pyörittämiseen vaadittavaan hallintoon

on hyvin todennäköistä että lopulta viivan alle jääkin pitkä miinus kun ottaa vielä huomioon ne isot korkeakoulusäästöt joita ollaan tekemässä

optimaalinen tilanne olisi että määriteltäisiin tarkka suojaetäisyys jonka tulisi olla sellainen matka joka riittää vaimentamaan matkaviestinverkon tukiasemasta tai radiomastosta tulevan lähetyksen tehoa merkittävästi

on vaikea löytää resurssia näiden aikaansaamiseen

selonteossa todetaan myös että itä ja pohjois suomen ohjelman sekä kaivosteollisuuden kuljetustarpeita tarkastelevien töiden valmistuttua vielä tänä vuonna voi olla tarpeen koota suomen pohjoisten alueiden kehittämistä koskevat näkemykset yhteen ja laatia ministeriöiden yhteistyönä pohjois suomen visio

pohjoismaisten kokemusten perusteella voidaankin arvioida että lukuvuosimaksun käyttöönotto vähentäisi suomalaisiin korkeakouluihin hakevien ja niissä aloittavien eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää ainakin ensimmäisten vuosien aikana

tähän toteamukseen on helppo yhtyä ja toivoa samalla että tähän liitetään strateginen näkemys pohjois suomen liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä ottaen huomioon myös tämä arktisen alueen potentiaali

arvoisa puhemies

tietoyhteiskuntakaareen tuleekin saada mukaan tässä lakiehdotuksessa ehdotetut euroopan parlamentin päätöslauselman mukaiset säännökset siitä ettei matkapuhelintukiasemia tai radiomastoja sijoiteta tarpeettoman lähelle erityisherkkiä kohteita kuten kouluja päiväkoteja vanhainkoteja ja terveydenhuoltolaitoksia

valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon lähtökohdissa mainitaan että hyvä liikenneinfrastruktuuri ja liikennejärjestelmän toimivuus ovat tärkeitä väestön arkielämän kannalta

arvoisa puhemies

tähän pykälään ehdotankin edellä mainittuun euroopan parlamentin päätöslauselmaan viitaten lisäystä että tukiasemat ja radiomastot tulee sijoittaa ensisijaisesti yleisille alueille siten että niistä ihmisille aiheutuva säteilyaltistus minimoidaan ja että niitä ei tule sijoittaa asuintalojen tai erityisherkkien kohteiden kuten koulujen päiväkotien vanhainkotien tai sairaaloiden yhteyteen tai niiden läheisyyteen

näin ollen monien ihmisten liian vähäinen fyysinen aktiivisuus joka on yksi merkittävimpiä kansallista hyvinvointia heikentävistä tekijöistä olisi käännettävissä nousuun yhdyskuntasuunnittelun ja liikennepolitiikan keinoin sillä parhaimmillaan toimivat liikennejärjestelmät tukevat aktiivista ja liikkuvaa elämäntapaa

korkeakoulujen näkökulmasta tilauskoulutuksen toteuttaminen yksinkertaistuu kun niiden ei enää tarvitse vastata siitä periikö tilaaja koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta oman lainsäädäntönsä tai käytäntönsä mukaisia maksuja

kasvavan koulutusviennin taloudelliset vaikutukset riippuvat kuitenkin globaalista koulutuskysynnästä ja siitä kuinka aktiivisesti korkeakoulut hyödyntävät uusia toimintamahdollisuuksia myöskin siinä kuinka korkeatasoista se meidän tarjolla oleva koulutus sitten on

arvoisa puhemies

tämän vuoksi myös säädös tukiasemien ja radiomastojen sijaintitietojen julkisuudesta tulisi lisätä tietoyhteiskuntakaareen jotta yleisöllä on mahdollisuus selvittää niiden sijaintitiedot vaikkapa asuinpaikkaansa valitessaan

hyvien tuotteiden ja palveluiden lisäksi koulutusliiketoiminnan menestystä tukevat kilpailukykyinen koulutusjärjestelmämme ja sen erinomainen

jäämme toki odottamaan näille vielä tulevaisuudessa jatkorahoitustakin ja myöskään turkuhelsinki kaksoisraiteen toteutusta ei saa kokonaan unohtaa

edustaja nurminen edusti a nurminen on pois perusteos sarkkinen edustaa sarkkinen pois

pystejä alanko kahiluoto

maine

sijaintitietojen salaaminen ei ole perusteltua myöskään julkisuuslain nojalla jossa säädetään salassa pidettäviksi sellaiset asiakirjat jotka liittyvät poikkeusoloihin varautumiseen

ilman osaamista ei ole työtä eikä kasvua

tuntuu merkilliseltä että hallitus peräänkuuluttaa suomen nousua innovaatioilla ja samaan aikaan leikkaa perustutkimuksesta ja tieteestä ja myös tekesin kilpaillusta tutkimusrahoituksesta

nykytilanne kuitenkin on että yksittäisen tukiaseman tai radiomaston paikkatiedot ovat julkista tietoa jota voi tiedustella kunnallisilta rakennuslupatoimistoilta

koko suomalainen innovaatioekosysteemi uhkaa näivettyä ja samalla suomen vientivetoiseen kasvuun perustuva tulevaisuus joka syntyy vain siitä edelläkävijäosaamisesta joutuu vaakalaudalle

julkisuuslain kommentaarin mukaan yritystä tai sen liiketoimintaa koskeva yleisesti tunnettu tieto tai tieto joka on hankittavissa julkisista lähteistä ja samoin niitä yhdistelemällä laadittava tieto kuuluu julkisuuden piiriin

arvoisa puhemies

lääkealan pitäisi olla meille suomalaisille strateginen valinta

lääkekehityskeskuksen perustaminen suomeen olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan muiden eurooppalaisten maiden malliin

tämä oikeus ei toteudu koska saatavilla on vain yksittäisiä tukiasemien ja radiomastojen sijaintitietoja joiden perusteella kuluttaja ei voi vertailla paikallistasolla eri operaattorien tarjoamien tietoverkkojen kattavuutta

keskustelu päättyi

asia lähetettiin liikenne ja viestintävaliokuntaan

on ainutlaatuista että vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta hallitus esittää uudistuksia joilla heikommassa asemassa olevien toimeentuloa parannetaan ja näistä erityisen odotettu on tuo työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen puolison tulojen osalta

kysymykseni koskee kuitenkin evo rahoitusta

näissä rahoissa on kyse nimenomaan kliinisen lääketieteen tutkimuksesta ja kun näihin resursseihin kajotaan vaarantuvat lääketieteen kliinisen tutkimuksen edellytykset ja sitä kautta laadukas hoito ja sen kehittäminen muun muassa syöpätutkimus ja syövän hoito